arvoisa puhemies

ajankohdan luulisi olevan helposti pidettävissä eduskuntaa varten vapaana sillä ei varmastikaan ole järin vaikeaa arvioida milloin budjetti on salissa

joidenkin ministereiden poissaolo ylipäätään eri keskusteluista jotka koskevat heidän oman ministeriönsä alaa ja esityksiä on ollut tällä kaudella valitettavan yleistä

arvoisa puhemies

tämän lakiesityksen ensimmäisessä käsittelyssä perustelin varsin pitkään minkä takia emme voi tätä hallituksen esitystä hyväksyä

silloin sanoin että tulemme tässä toisessa käsittelyssä esittämään tämän hallituksen esityksen hylkäämistä ja näin aion sitten viitaten tuohon ensimmäisen käsittelyn pitkään perusteluun lyhyesti tässä tehdä eli esitän että tämä hallituksen esitys hylätään

oppositiolla on ollut hyviä esityksiä mutta kun niitä ei olla täällä kuuntelemassa niihin ei tutustuta niin sitten onkin valitettavan helppoa leimata muun muassa vaikkapa nyt meidän demareiden erinomainen vaihtoehtobudjetti siihen lainkaan perehtymättä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

myös tämän lain ensimmäisessä käsittelyssä esitin pitkät perustelut siitä minkä takia emme voi hyväksyä tätä hallituksen esitystä ja minkä vuoksi se ei ole meidän mielestämme perusteltu

tässä joukossa on toistasataatuhatta köyhyydessä elämäänsä aloittavaa lasta jotka taistelevat tälläkin hetkellä arkisen toimeentulon kanssa

tässä nyt käsittelyssä olevassa esityksessä puhutaan todellakin vähän samasta asiasta kuin tuossa edellisessä

siinä olivat meidän lentokentät ja lentoliikenne jonkinlaisen vaaran paikassa ja tässä täytyy kyllä sanoa että myös tässä kohtaa sinällään tarpeelliset päästörajoitukset lyövät nyt korvalle elinkeinoelämää kovaa ja se tulee näkymään kustannusten nousuna joka sitten kiertyy suomen ulkomaankaupan ja meidän maksamiemme hintojen rasitteeksi

kaikki keinot vaikka kataisen joukkojen viime vaaleissa ymmärtämättömästi parjaama tempputyöllistäminenkin tarvittaisiin pitämään ihmiset kiinni arjessa ja pääsemään heti kun se vain on mahdollista takaisin työhön tienaamaan ja maksamaan veroja

tästä saatiin maakunnassamme jokin aika sitten kouriintuntuva esimerkki kun erityisen pahalle työttömyysalueelle valkeakoskelle kaavailtu kuitu oyn pelastusoperaatio kaatui

syyllä voi kysyä kuinka me tätä asiaa puhumme täällä tällä porukalla ilman että aitiossa istuvat vastaavat ministerit

arvoisa puhemies

myös tämä hallituksen esitys on osa kolmen esityksen kokonaisuutta ja pitkään perustelimme ensimmäisen käsittelyn yhteydessä miksi emme voi sitä hyväksyä

edellinen keskustelu oli pitkä ja seikkaperäinen ja uskoisin että siinä olisi ministereillekin opittavaa siitä miten eduskunta tästä ilmailun päästökaupasta ajattelee

mutta kun tällaisella järjellä edetään mitä tässä käytettiin niin ei ihme että vinoon mennään ja kansa kärsii

myös tässä kysymyksessä olisi hyvä olla kuulolla sillä kyllä tämä päästörajoituksen määrä tuli meidän valiokunnallemmekin suoranaisena yllätyksenä

talousasiantuntijat jopa kansainväliset talousosaajat ovat arvostelleet hallituksen toimia ja ovat yksimielisiä siitä että menoelvytys sekä kuntien ja julkisen työllisyyden suora tukeminen olisi ollut neljä kertaa tehokkaampaa kuin hallituksen harrastama veroelvytys

asioista oli ikään kuin vain sovittu ja sitten olimme tapahtuneen tosiasian edessä ja mietintö on sitten sen mukainen

voitte kaikki lukea sieltä että vaikka suomi on saari ja jo huoltovarmuusnäkökulmasta meillä täytyy olla oma laivaliikenne mielellään vielä kansallisesti omissa käsissä oleva mutta kuitenkin kannattava ja kuljettava laivaliikenne niin hinta siitä on tältä tehdyltä pohjalta erittäin korkea elinkeinoelämälle

on tehty suuria virheitä mutta myöntää ei voida periksi ei anneta vaan jatketaan valitulla tiellä siitä välittämättä että näistä vääristä valinnoista lankeaa mittava lasku koko kansan maksettavaksi

meidät varoituksen sanan sanojat leimattiin pelottelijoiksi ja lähihistoriasta löytyvät vahvistavat kommentit maamme keskeisten ministereiden osaamattomuudesta ennakoida edes muutamaa kuukautta eteenpäin saati pidempää aikaa

ei ole samantekevää paljonko hallitus astuu harhaan sillä laskun maksavat tavalliset ihmiset taas kerran myös ne jotka eivät olleet saamassa mannaa hallituksen kädestä

on puhuttu jopa korkeammista summista ja sitten tuon toisen kohdalla kustannukset olisivat olleet huomattavasti edullisemmat mutta silti olisi täytetty nämä päästövaatimukset

hallitus on rapauttanut mittavasti veropohjaa

siinä eduskunta edellyttää että mikäli aiottu rikkipäästöjen vähentäminen johtaa jatkossa kohtuuttomiin kustannuksiin suomalaisen elinkeinoelämän kannalta hallitus ryhtyy tarvittaviin toimiin näiden seurausten lieventämiseksi

taas kerran tavallinen kansa pannaan maksamaan

liikenne ja viestintävaliokunta yhtyi tässä ympäristövaliokunnan näkemykseen siitä että pitäisi pyrkiä paremmin selvittämään näitä öljypäästöjä joita tuolla merellä on niin minä niitä pitäisi pyrkiä paremmin selvittämään ja korottamaan niitä sakkomaksuja mitä niistä tulee

draamaa ja nopeita muutoksia näistä vaiheista ei ole puuttunut

luulisi niiden olevan tulikirjaimilla hallituksen oppikirjaan kirjoitettuna vaan mitään siellä ei ole tai sitten läksyt ovat jääneet lukematta sillä historia toistaa itseään

tuntuu välillä siltä että valiokunta on siirtynyt tunnelmista hyvinhän tämä menee tunnelmiin mitä tässä on nyt tapahtunut ihan muutaman kuukauden viiveellä

se olisi tärkeä asia sillä kellään ei pitäisi olla oikeutta eikä syytä tehdä tällaista mitä siellä nyt tapahtuu että päästetään ihan surutta merelle tätä likaavaa öljyä

täytyy sanoa että ihan semmoisella hyvällä yhteispelillä on koetettu saada mahdollisimman hyvää lainsäädäntöä luottaen niihin asiantuntijoihin joita olemme kuulleet

eli ongelmia tässä on ollut ja täytyy kyllä sen verran todeta että kovin voimakkaasti tässä on yksi yksittäinen virkamies toiminut

saattaa olla ettei se realisoidu kovin suurena työnä kunnissa mutta vaihtoehto on että se näkyy kunnan tekemissä viranomaistoimissa ja sitä kautta on tietysti hyvä että kunta voi tehdä oman päätöksen ja periä maksuja näistä viranomaistoimista

viitaten kollega ed

rönnin puheenvuoroon täytyy toivoa että sitten ne muutokset mitä valiokunta on tänne omaan mietintöönsä kirjannut luetaan sitten herkällä silmällä ja kuunnellaan herkällä korvalla mitä me olemme tarkoittaneet vaikka ne eivät aina ihan yksi yhteen tämän yksittäisen virkamiehen näkemysten kanssa menekään

kunnille on ojennettava auttava käsi ja niiden taloutta on vahvistettava ja samalla vähennettävä niiden tarvetta leikata palveluista lomauttaa ottaa lisää velkaa ja kiristää veroja

mutta sitten periaatteellisena kysymyksenä pitäisi sanoa että nyt jotenkin tällaisessa satamamaksussa huvivenemaksussa tämän tyyppisessä missä kunta voi sitten päättää että vaikka ammattikalastajilta tämmöisiä maksuja ei välttämättä peritä kun he maksavat veronsa kuntaan tai mikä sitten kunnan oma päätös onkin tuntuu kuitenkin kohtuuttomalta että tämä talo säätää uusia velvoitteita vaikka pieniäkin ja sen jälkeen niistä sitten säädetään että kunta perii kuntalaisilta maksut

epätasa arvoisuus vähentää kaikkien hyvinvointia oikeudenmukaisuus ja tasa arvo lisäävät sitä

vaikka tehdään pieniäkin muutoksia niin kyllä sinne pitäisi lähteä sitten se raha mukaan ettei tarvitse kuntalaisia sakottaa ja rokottaa tämmöisistä lisääntyvistä eduskunnan määräämistä velvoitteista

mietinnöstä käy ilmi että todennäköinen tarve säätelylle jotta reitti ja aikataulutietoja olisi yhtenäisesti saatavilla on matkustajille todella tärkeää

tällaista velvoitetta ei tähän lakiin ilmeisesti voitu sisällyttää vaan se jäi sitten myöhempien sopimusten kohteeksi

mutta on todella tärkeää että tämmöinen yhtenäinen reitti ja aikataulutietotallenne on matkustajien saatavissa jotta se matkustusreitti on helposti nähtävissä ja katkeamaton

arvoisa puhemies

kaikkoselle sen verran että tämä oli aikamoinen palapeli tehdä ja pitkään väänsimme sitä yhdessä ministerin kanssa jotta saatiin tällainen lopputulos ja lopputulos on parempi kuin mikä se alkuperäinen ajatelma siinä oli

tärkeää on myös huolehtia siitä että luodaan sellainen yhtenäinen lippujärjestelmä joka mahdollistaa vaikkapa nyt työmatkustamisen eri yrittäjien linja autoissa yhdellä yhtenäisellä lipulla

tässä ollaan tosiasiassa siinä tilanteessa jätetäänkö koko muu suomi pärjäämään ja katsotaan tilannetta pääkaupunkiseudun näkökulmasta vai pidetäänkö muu suomi myös mukana muun suomen linja autoliikenne ja annetaan sitten pääkaupunkiseudun edetä näissä neuvotteluissa ja tuskinpa tästä semmoista tulppaa tulee kuin täällä pelätään

todella ongelmallista olisi jos nyt sitten kävisi niin että jokaisella bussilla olisi oma lippunsa etkä oikein tietäisi minkälaista lippua ja mistä kioskista pitää ostaa jotta voit jonkun reitin jossa pariakin eri linja autoa käytät kulkea

tällä tavalla saadaan pidettyä muun suomen linja autoliikenne elinvoimaisena

tässä olisi nyt sitten se paikka paitsi luoda tällainen tietynlainen velvoittava yhteinen lippujärjestelmämäärittely niin myös laajentaa se tuonne junaliikenteen puolelle

pakkanen huomasi että tässä tapauksessa emme tehneet asiasta vastalausetta koska kun erilaisia satama ja huvivenemaksuja kerätään voidaan ajatella että tässä yhteydessä kunta tekee oman itsenäisen päätöksen kuinka toimia

eli kun monet näitä työmatkojaan taittavat lähiliikennejunilla ja busseilla niin voisi olla sellainen yhden lipun käytäntö että riippumatta kulkuvälineestä se matkustaja voisi kulkea sillä yhdellä tietyllä lipulla

edessä on mittava muutos ja täytyy todella toivoa että kaikki menee niin kuin valiokunnassa hyvässä yhteishengessä uskomme ja toivomme ja olemme yrittäneet tähän mietintöön kirjata

arvoisa puhemies

käsittelyssä on turvallisuus ja puolustuspoliittinen selontekomietintö joka kokonaisuutena on pääsääntöisesti onnistunut ja osoittaa miten laaja turvallisuuden käsite on tänä päivänä

äidit ja tyttäret ja unkin valiokunta toteaa että se pitää erittäin tärkeänä että toimijoille annetaan riittävästi aikaa lippukorvausmallin suunnitteluun ja asiasta sopimiseen

myös kansallinen yksimielisyys näin tärkeään aiheeseen liittyen olisi keskeistä ja siksi onkin valitettavaa että hallitus on muuttanut aiempia käytäntöjä ja irtaantunut eräiltä merkittäviltä osin seurantaryhmän yhdessä hyväksymistä kirjauksista ja linjauksista ja sen vuoksi mietintöön liittyy vastalauseita

arvoisa puhemies

tämä malli mahdollistaa sen jos ei tehdä mitään reunaehtoja muilla sopimuksilla että tämä yhtenäinen lippujen kehittäminen joka on ollut kaikkien toive ja ennen muuta matkustajan näkökulmasta erittäin ystävällistä saattaisi johtaa siihen tilanteeseen että jokaisella yrittäjällä on omat lippunsa jotka eivät käy ristiin keskenään

eli vaikka tässä mitään ongelmia eun kanssa tässä tässä meidän vähän eu vastaisessa järjestelmässämme nyt on ongelmia eun kanssa niitä on kuulemma pitkään ollut niin meidän valiokunnassamme puhunut professori tuomas ojanen oli sitä mieltä että mikään ongelma ei ole jatkaa sellaista aikaa että se on yrittäjille suosiollinen

selonteon lausuntokäsittely puolustusvaliokunnassa oli erittäin rakentava ja hyvähenkinen mistä kiitos koko valiokunnalle ja erityisesti tietysti valiokunnan puheenjohtajalle juha korkeaojalle

mutta teimme selväksi että siitä täytyy sitten jatkossa luoda sellaisia malleja että näitä yhteisiä lippujärjestelmiä on ja toivon mukaan ne sitten myös etenevät linja autoliikenteestä raideliikenteen puolelle ja kuluttaja voisi työmatkansa suorittaa yhtenäisellä lipulla riippumatta siitä mitä julkisen liikenteen välinettä käyttää

siksi olikin ällistyttävää kuunnella tovi sitten selonteon debattia jossa paistoi kokoomusministereiden ylimielisyys sekä ministeri häkämiehen pelotteleva ja jopa salissa kuultua keskustelua ilmeisesti aktiivisesti väärin ymmärtävä asenne

arvoisa puhemies

muuten jäämme odottamaan miten tämä toteutuu

lisäkommenttina haluaisin kuitenkin todeta pelkkää mannapuuroa ja mansikkaa nato jäsenyydestä näkeville ettei yhdensuuntaista yhteistyötä ole olemassa

keskityn kuitenkin tässä puheenvuorossani puolustusmäärärahojen tason nostoon

on kestämätöntä että tilanteessa jossa maa on talouskriisissä työllisyyskriisissä kunnat leikkaavat peruspalveluista terveydenhoidosta opetuksesta vanhustenhoidosta ja jopa ihmisten perustoimeentulo on uhattuna hallitus syytää lisää rahaa puolustusvoimille uusiin investointeihin

toivonkin että tämä viesti menisi vaikka sitten mutkien kautta oman hallituksenne ministereille ja sitä kautta sitten viesti myös sinne virkamiehistölle että näitä asioita valvottaisiin jatkossa paremmin

mitä sitten tapahtuu kun rahavirtoja seuraavan kerran katsotaan jos ja mahdollisesti kun talous on edelleen tiukkaa ellei jopa tiukempaa onko puolustuksen raha automaatti suljettava

olisi todella vastuutonta jos samaan aikaan puolustusvoimille pyörisi raha automaatti ja kaikkien muiden hallinnonalojen menoja leikattaisiin

valiokunnan enemmistö myöntääkin että jos rahoituksen taso talous ja finanssikriisin vaikutusten johdosta jää alle esitetyn tulee puolustushallinnon selvittää tasapainoisen kokonaisuuden varmistamiseksi eri kustannusten alentamisvaihtoehtoja

ikävää onkin kun näyttää käyvän niin että puolustusvoimat saa tällä hallituksen selontekolupauksella pettävän kädenpuristuksen rahoituksesta jota ei olekaan mahdollisuus antaa

toivottavasti mietintöä luetaan huolella myös hankinnoista vastaavien keskuudessa ettei näiden hallituksen unelmahötteröiden varaan käynnistetä uusia pitkäaikaisia hankintaohjelmia joista irrottautuminen olisi myöhemmin vaikeaa

arvoisa puhemies

unohtaa ei sovi että suomi on saari ja että vientimme sekä tuontimme siis koko maamme elinkeinoelämä on täysin riippuvainen merenkulusta

tämä ihan huomautuksena

lopuksi haluan todeta että on hyvä että ulkoasiainvaliokunta kannattaa yksimielisesti selontekomenettelyn jatkamista ja mielestäni on tärkeää että selontekoa valmistellaan jatkossakin parlamentaarisesti

arvoisa puhemies

on erittäin hyvä asia että hallitus on kuunnellut tätä keskustelua kuntia kuntalaisia ja lähtee kuntalähtöisesti eteenpäin tässä asiassa

tuossa heitin vähän leikilläni ja ei koskaan niin paljon leikkiä ettei osa totta kun aina puhutaan niistä leveistä hartioista että niitä tarvitaan niin mietin että eipä näissä kunnissa nyt niitä leveitä hartioita tarvita jos on taskut täynnä rahhoo mutta kun sitä rahaa ei tahdo olla niin sitten tarvitaan varmaan sitä yhteistyötä muodossa tai toisessa

avoimuutta tarvitaan ja tosiasioiden tunnustamista sillä tilanne on tällä hetkellä se että palvelut eivät toimi sillä tavalla että voitaisiin sanoa joka paikasta että ne toimivat moitteettomasti varallisuudesta ja asuinpaikasta riippumatta

koska tähän on pyrittävä niin silloin täytyy ehdottomasti jotain tehdä ja mielestäni nyt lähtökohta että kuunnellaan kuntia ja mennään palvelut edellä on todellakin oikea

tärkeää nyt kuitenkin on sitten se että kunnat lähtevät tähän mukaan pohtivat itse näitä kysymyksiä ja mukaantulossa täytyy sitten olla myös valmiutta jonkinlaisiin muutoksiin koska jos pelkästään ilmoitetaan että jokin asia ei käy niin se ei tietenkään täytä minkäänlaisen keskustelun ja yhteistoiminnan määreitä

mielestäni hyvä asia tässä on se että puhutaan tästä yhteistyöstä ja mielestäni tämä uudistus antaa niin mahdollisuudet kuin aikaa erilaisen yhteistoiminnan kehittämiseen ja läpikäymiseen

niin kuin tuossa aiemmin jo mainitsin meillä on jo nyt pirkanmaalla osassa tampereen lähikuntia erittäin hyviä yhteistyökäytäntöjä jopa erittäin ennakkoluulottomia käytäntöjä ja mielestäni näiden käytäntöjen kehittämistä olisi syytä jatkaa syventää ja myös laajentaa

nämä ison kaupungin ympäristökunnat ovat sinällään jo näitä niin sanottuja vahvoja peruskuntia

itse en ole niin perehtynyt naapurikuntien sosiaali ja terveydenhuollon kulurakenteeseen että tietäisin onko siinä kysymys pelkästään näistä kuluista vai mikä merkitys sitten tällä työterveyshuollolla on

mutta yhtä kaikki näitä asioita on hyvä ihan avoimin mielin katsoa eli kaikella lailla tiiviimpää yhteistyötä ja ajattelua kaivataan ja tärkeää on saada nimenomaan toimivaa yhteistyötä laajasti myös maankäyttöön kaavoittamiseen ja vaikkapa liikennesuunnitteluun

on myönteistä että tämä kuntien kuuleminen jatkuu ja hienoa on että kunnille annetaan nyt aito tilaisuus vaikuttaa omaan tulevaisuuteensa

toivon että asioita mietitään ei pelkästään ensi vuoden tai ensi vuosikymmenen vaan vähän pidemmän syklin näkökulmasta ja sitä kautta saadaan sitten ihan uutta tarttumapintaa tämän uudistuksen sisältöihin

tärkeää onkin nyt että kaikkia uusia hakijoita hyväksyttäessä ollaan huolellisia ja aiemmista kokemuksista viisastuneina todella varmistetaan että vaaditut uudistustavoitteet tulevat täytetyiksi

eussa on jo mukana maita joilla on muun muassa jatkuvia ongelmia vähemmistöjensä kohtelussa

hämmentävää on ettei eulla tunnu olevan keinoja tai halua puuttua jo hyväksyttyjen jäsenmaiden toimintaan vaikkapa juuri vähemmistöjen kohtelussa

myös kroatialla on vähemmistökysymyksissä tehtävää

rajaturvallisuuteen liittyvät asiat ovat saadun tiedon mukaan hyvin saatavissa kuntoon liittymiseen mennessä ja kuten ministerikin mainitsi tärkeää on tässä huomioida että liittyminen unioniin ei tarkoita liittymistä schengen alueeseen

mietinnössä on mukana myös seurantavaatimus valtioneuvostolle seurata kroatian liittymisprosessia aktiivisesti ja tiedottaa asioista eduskunnalle säännöllisesti jotta varmistetaan maan valmiudet liittyä unioniin

täytyy tähän alkuun todeta että ed

jaskari on ilmiömäisesti onnistunut kulkemaan neljä vuotta eduskunnassa ilman että olisi kuunnellut mitä sdp on veroasioista sanonut sen verran väärää todistusta tuossa tuli mutta jokainen olkoon uskossaan vahva

ministeri katainen vetosi täällä aiemmin että ollaan yhteisessä veneessä

kansalaiset ovat jo jakaantuneet kahtia köyhiin ja rikkaisiin

meillä on syvää lapsiperheköyhyyttä eläkeköyhyyttä pätkätöitä ja työttömyyttä jotka johtavat tavallisen palkansaajan köyhyyteen nuorisotyöttömyyttä joka tuo nuorille näköalattomuutta ja syrjäyttää nopeasti yhteiskunnasta

eriarvoisuuden ja yhteiskunnan jakautumisen kasvu ei ole kenenkään etu

peruspalvelut ja perusturva eivät ole kohdallaan

myös muun muassa pientä työeläkettä saavat ovat joutuneet suuriin taloudellisiin ongelmiin eläkkeen jäädyttyä paikalleen ja hintojen noustessa hallitsemattomasti

ihmisellä täytyy olla oikeus tulla toimeen omalla eläkkeellään eikä niin että se jää auttamatta jälkeen hintakehityksestä eikä mitään muka ole tehtävissä

verot pitää maksaa veronmaksukyvyn mukaan